elikkä siis toisin sanoen se vaarantaa erittäin merkittävällä tavalla yhteiskunnan perusturvallisuuden johonka me sokeasti luotamme

ja ihmettelen sitä tällaisen tekstin jälkeen olisiko tämä hallituksen esitys ylipäätään lakina pystytty vahvistamaan jollette olisi siellä valiokunnassa tehneet todella paljon töitä

sitä on tänne kiikutettu tämänkin eduskunnan aikana

valitettavaa

toinen asia on se mikä se lähtökohta tämmöisen valiokunnan työskentelylle joka toimii yhteistyössä vtvn kanssa on tietysti se että kansaa emme ryhdy vaihtamaan vaan analysoimme niitä ilmiöitä jotka kansasta nousevat ja tarkastelemme millä tavalla palveluyhteiskunta on tehtävässään onnistunut ja siinä kaikki

tämä tarkoittaa arvoisa puhemies minun ajattelussani sitä että tämän tasoisesti minun mielestäni pitäisi tällaisia lainsäädäntöhankkeita simuloida ja arvioida se mikä on oikein ja kohtuullista

tämä on suurenmoinen edistysaskel

arvoisa herra puhemies

jos olisin nähnyt että ed

lauri oinonen lähestyy tätä isoa salia olisin vaiennut täydellisesti mutta nyt täytyy todeta että jälleen kerran valppauteni petti totaalisesti

silloin oli hyvin selvää että se suuri unelma silloin ei ollut demariunelmia tarjolla meillä apurahatutkijoilla oli se että jotakin tällaista joskus tapahtuisi

hakolalle totean vaan sen verran että paitsi että tässä on siis kansainvälisesti ankarimman mahdollisen suojelun kohteena olevista elukoista kysymys niin myöskin se tapa millä tämä järjestäytyneen rikollisuuden porukka niitä eläimiä tappaa on sanotaan nyt vaan raaka

ensinnäkin tästä maakaasusta

nyt se unelma toteutuu niille jotka elävät tässä ajassa tällä tavalla

meidän on syytä muistaa että maakaasun kohdalla paitsi tämä oma putki sieltä mistä sitä tulee kun ei ole tuotanto ei enää tuota

arvoisa puhemies

todella innovatiivinen älykäs ja käytännöllinen lakialoite joka on vielä niin moderni kuin olla voi jossa on kaluston omistus ja vuokraus ja eri juttu ei aina eriytetty operatiivisesta toimijasta ihan niin kuin pitää eu lainsäädännön mukaan ollakin

tämähän maatalousyrittäjäeläkelain yhteydessä toteutettavana kuulostaa vähän persoonalliselta mutta sitten kun sitä miettii tarkemmin niin ei se ole ollenkaan hassumpi

nestekaasutankkereita ruvennut meille liikkumaan

se vaan oli loistava menettely siihen aikaan kun parinkymmenen vuoden ajan siitä palvelusta nautin

tieteessä ja taiteessa on kysymys kulttuurista ja niinpä sopii että agrikulttuurilain avulla tämä asia hoidetaan näppärästi kuntoon

tälläkään hetkellä ei ole varmuutta siitä miten suomessa nykyisin työskentelevät ulkomaalaiset on kotimaassaan vakuutettu

mutta arvoisa puhemies tässä tulee mieleen väkisellä että otetaanpa huomioon nyt minkälaista tulevaisuutta kohti olemme menossa

ainakin rakennusalalla on vakuuttamatta jättämistä havaittu tapahtuvan niin eun sisä kuin ulkopuolelta tulevien työntekijöiden osalta

tässä kannetaan juuri sellaisesta asiasta huolta josta huolta pitää kantaa paitsi liikenteellisesti myöskin luonnonvaroista rakennettujen käyttökelpoisten junayksiköitten säilyttämisestä

se muutos merkitsi sitä että maakaasun hinta kytkettiin raakaöljyn maailmanmarkkinapörssihintaan

itse en vaikka minulla oli komeasti kalskahtava titteli kymmenen vuotta olisi keksinyt tätä

se tarkoittaa että me joudumme omaisuudestamme pitämään entistä paremman vaarin ja silloin se huolenpito ja valvonta kohdistuu myöskin aktiivisiin toimijoihin

me sosiaali ja terveysvaliokunnassa kiinnitimme huomiota siihen että on erittäin tärkeää huolehtia ulkomailta suomeen tulevien työntekijöiden eläkevakuuttamiskokonaisuudesta

no sitä en kyllä nyt ed

niinpä kun tässä itsenäisyyspäivän aattona vihreä liitto käynnisti vaalikampanjan ensi kevättä varten harmaan talouden torjunta on siinä ohjelmassa hyvin keskeisellä osalla

elikkä kerrankin täytyy antaa ihan täysi kymppi ed

olen erittäin tyytyväinen siitä että tämä tekninen ratkaisu tämä työnantajuus on pystytty ratkaisemaan säätiöiden kanssa

kuitenkaan kaksinkertaista vakuuttamista ei tule luonnollisestikaan vaatia mutta eläkevakuutuksen olemassaolo jossakin valtiossa olipa se sitten työntekijän tai työnantajan kotivaltio on välttämätöntä

siis jos ed

se oli se suuri kysymys joka vaati valtavan henkisen ponnistuksen jonka oli kuitenkin sitten mahdollista tuottaa järkevä tulos

missään tapauksessa ei ole hyväksyttävää että ulkomainen yritys voi tarjota meidän työmarkkinoille työntekijöitä joiden sosiaalisista oikeuksista ei ole huolehdittu

jos ajattelemme sellaista paikkakuntaa kuin oulu jonka ilmeisesti varsin hyvin tunnette ja toista paikkakuntaa helsinkiä ja otetaan vielä vaikka oulun pateniemi ja helsingissä eduskuntatalo niin ei tällä hetkellä postin palvelu toimi sillä tavalla että kun aamuposti on jaettu osoitteeseen niin siihen välittömästi vastaamalla ja kiikuttamalla se johonkin laatikkoon saa seuraavaksi päiväksi eduskuntaan sen vastauksen

ei kun hieno homma

siis toisin sanoen meillä puhutaan teollisuuden kaatopaikoista

täytyy sanoa että siinä istuvalla puhemiehellä oli erittäin merkittävä rooli hyvin kriittisissä vaiheissa kun tuolla lehtihuoneessa asia pistettiin jalalle kun kaikki meinasi karata käsistä yhdellä kertaa

puhemies

olen mielenkiinnolla kuunnellut kommentteja siitä että nyt todella haluttaisiin kuulemani mukaan tuore elintarvikkeita mahdollisimman lähelle kotipaikkaa myyntiin

eikö tässä ole ydinvoimateollisuuden kaatopaikoista kysymys joita pitäisi haittaverolla verottaa mahdollisimman pian

lauri oinosen logiikka on täydellinen

tapetaan kaikki tyylikkäästi konetuliaseilla taitavien metsästäjien taikka tappajien toimesta ja ongelma on poistunut

arvoisa puhemies

mutta kaiken kaikkiaan ed

samanaikaisesti subventoidaan ydinvoimateollisuutta pistämällä halvalla osinkoverojen maksua pistämällä halvalla alv direktiiviä ja alv käytäntöjä pistämällä halvalla kilpailulainsäädäntöä mahdollisimman monipuolisesti muun muassa chp tuotantoon ja tuulivoimatuotantoon nähden

mutta niin se onnistuttiin tekemään ja nimenomaan arvovallalla sen takia että hänen valtiovarainministerin oikeuksiinsa eivät silloin kuuluneetkaan nämä asiat

kuitenkin on syytä olla realisteja

lauri oinonen minä haluaisin että lähtisitte kuitenkin perustavaa laatua oleviin toimiin elikkä esimerkiksi kehotan teitä nyt vihdoinkin ryhtymään toimenpiteisiin suomen eu jäsenyyden

tämä pointsihan jonka nyt sanon ei tässä selonteossa oikeastaan tullut esille se että kaksi ainokaista ihmistä suomessa päättää mitä me syömme

olisi jännittävää palata hallitusneuvotteluihin takaisin

näin se vaan on

rehulan toimesta esille se tehtävä ei oikeastaan ole sellainen että nämä kaikki kirjoitetaan täällä uudestaan

mutta hän pisti co valtiovarainministerin ruotuun ja niin saatiin asiat sillä hetkellä eteenpäin ja nyt se tavoite on tässä niittautumassa pöytään hetken kuluttua

siis toisin sanoen meillä on edelleen tällä hetkellä sekä raakaöljyn hinnan että siihen kytketyn maakaasun hinnan osalta dumppausmyyntitilanne koska kysymys on uusiutumattomasta energianlähteestä jonka varannot laskevat

mieltynyt kyläyhdistys kotoä käsittely eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön miettien mukaisina lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt

minä teinkin tämmöisen retorisen ulvahduksenomaisen aloitteen puhemiesneuvostolle ja arvoisalle puhemiehistölle että kääntyisitte jälleen kerran valtioneuvoston kanslian puoleen ja kiinnittäisitte huomiota lainvalmistelun tasoon

täällä on kiinnitetty huomiota työskentelytapojen joustavoittamiseen

viedään sellainen hanke läpi että tutkitaan kilpailuviranomaisten avulla voisiko se määrä olla vähän suurempi

elikkä se mitä te kerroitte merkitseekin että kakkonen muuttuu kolmoseksi

se on sellaista jota me olemme pyrkineet kovasti tekemään ja yhä tarkemmin pyrimme sitä katsomaan että jokaiseen asiaan ei käytetä enempää voimavaroja kuin se tarvitsee ja että nämä meidän tiedonhankintatapamme olisivat mahdollisimman joustavia ja kuhunkin yksittäistapaukseen sopivia ja riittäviä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tynkkynen oli sinänsä aivan oikeassa mutta hänenkin puheenvuoroonsa asiantuntijana hänet on julistettu asiantuntijaksi kaikissa asioissa sisältyy peitetysti se että ei seurata niitä todellisia ympäristöongelmia jotka vaikuttavat meidän päivittäisen ruokamme ja elinympäristömme myrkkyinä meihin ja luontoon

nimittäin nyt siinä pitää pilkkoa jos ei jäljitettävyys ja jakelu ole rehellisempää mitä se tällä hetkellä on

tässä on sanottava että ministeri vehviläinen nyt näillä tämän päivän puheillaan upposi itämeren pohjan hapettomaan tilaan ja poistui

sarkomaa tarjoaa hallituksen logoksi sinivihreää levää mutta ilmeisesti siitä ei nyt kuitenkaan ollut kysymys vaikka se tuli siellä esille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hoskonen jo siihen osioon kerkesi kommentoimaan vastauspuheenvuorossaan mutta totean vaan siitä että jos jonkin asian niin metsähakkeen puhutaan nyt metsähakkeesta vaan osalta on selvityksiä tehty

tästä vuotoksen altaasta kiinnitän yhteen semmoiseen ihan pieneen asiaan tietoiskunomaisesti huomiota joka ei ole tullut näissä hyvin muistetuissa oikeuden päätösten mieleenpalautuspuheenvuoroissakaan esille

arvoisa puhemies

kolme havaintoa

täällä on myös otettu esiin harkintavallan laajentaminen kanteluiden tutkinnassa ja tutkintakynnyksen nostaminen

ensinnäkin kun ajatellaan minkälaiseen taloudelliseen tulevaisuuteen ollaan menossa niin tämä laki viedään nyt kyllä oikeaan aikaan läpi ja mitoitetaan myöskin sillä tavalla että se on sitten valmiina käytettävissä kun aika taas ehkä tulevaisuudessa joksikin muuksi muuttuu

kun olin paikalla lähetekeskustelussa ja kuuntelin kaikki sanottavat hänen suustaan ja vertasin niitä näihin puheisiin niin en tiedä pitäisikö tehdä niin kuin ed

kiinnittäisin huomiota pikanttiin yksityiskohtaan ympäristöpoliittisessa historiassa mikä liittyy vesistöjen tilaan tässä salissa käydyissä keskusteluissa

minäkin istun tosin en ole kokouksissa pystynyt käymään päällekkäisyyksien takia metlan tätä asiaa tutkivassa tiedemiesryhmässäkin joka on iso porukka jossa sailaskin on yhtenä osapuolena seuraamassa valtion vinkkelistä millä tavalla asiat siellä selviksi tulevat

nimittäin kun täällä viitattiin itämereen niin todellakin se päätös mikä silloin korkeimmassa hallinto oikeudessa tehtiin liittyi itämereen sen erääseen lahteen pohjanlahteen sen perukalla olevaan perämereen ja siihen että niin kuin täällä aivan oikein muistettiin sieltä lähtisi sitä turvetta tolkuttomat määrät liikkeelle

omasta puolestani olen hyvin tyytyväinen näistä valiokunnan harkintavallan käyttöön kannustavista kannanotoista mutta palaan vielä tuohon kanteluiden tutkintaan hieman myöhemmin

minä ilmoittaudun tähän ryhmään kuuluvaksi eli ed

tiusanen teki äsken että itkee sipulia kuoriessaan

no sitten saatiin typenoksidi ja rikkidioksidipäästöt vähän vähenemään niin että se aihe putosi pois listalta

arvoisa puhemies

kun professori utriainen tuli tällä tutkimushavainnollaan julkisuuteen letkautin tuolla vähän typerällä tavalla oulussa että nyt pitäisi ottaa sekundaattori käyttöön ja katsoa kuinka monessa minuutissa joku kansanedustaja tekee lakialoitteen tästä niin että se tulee eduskunnan käsittelyyn

nyt on rehevöityminen

no esimerkiksi nhln lakkohan taisi kestää ainakin yhden pelikauden kokonaan tuolla pohjois amerikassa

ainut sellainen tieteellisesti merkittävä perustelu joka on niin kuin tieteellisessä katsannossa relevantti lähtökohta on niin sanottu kriittinen massa

täällä on kehuttu tätä aloitetta ja minä voin nyt liittyä tähän kuoroon

nyt sattuu olemaan siellä perämeren pohjukassa sillä tavalla että merivirta kulkee suomen puolelta ruotsin puolelle elikkä tätä koskee onko se nyt ece sopimus joka on siinä pakko ottaa huomioon

silakat eivät kohta lisäänny lohet eivät lisäänny taimenet eivät lisäänny elikkä tämmöinen yksisilmäisyys pitäisi monisilmäisyydeksi saada aika pian

siihen tulokseen on mentävä erittäin harkiten koska meillä pitää olla käytännön toimet sovittuina

se olisi varmaan tuottanut muutaman päivän korkeintaan niin nopeasti tämä huhtikuun puolivälissä tämä lakialoite tuli eduskuntaan koska havaintohan on vakuuttava ja lakialoite sen havainnon perusteella vakuuttava

vilkunan kanssa samassa kategoriassa niin että minulla ei olisi mitään sitä vastaan että kiellettäisiin tämä yksityisiltä ihmisiltä kokonaan mutta se ei ilmeisesti onnistu niin kuin ministeri tässä totesi

sillä siis vaikutetaan toisen valtion luontoon ja etuihin ja sillä tavalla tämä asia on hyvin paljon monimutkaisempi uudelleen viritettynäkin niin kuin nyt näyttää olevan

myöskin niiltä osilta jotka tarpeellisia ovat ravinnekierto ravinteitten palautus lannoitepelletteinä metsämaahan pitää varmistaa

on ihan hyvä että näitä asioita tällä tavalla tarkastellaan

arvoisa puhemies

jos vielä vähän otetaan perspektiiviä tälle mitä näistä asioista on keskusteltu tässä muutaman vuosikymmenen aikana kun on ollut tilaisuus olla kuuntelemassa näitä keskusteluja niin tässä on mielenkiintoisiakin yksityiskohtia

en voi olla palaamatta vielä tähän ey ja eu jäsenyyden historiaan ja siihen mitä kaikkea tässä asiassa on tapahtunut parlamentin suhteessa suomen kansaan

mutta kiinnitän huomiota ensinnäkin yhteen asiaan siihen että se on kiusallista että taajama alueilla näitä aikarajoituksia ei noudateta ei pätkänkään vertaa

että toivon todella menestystä tälle hankkeelle